siinä ei ole semmoista tulosvastuuta edes johdolla että heidän tarvitsisi tehdä sitä rahaa vaan se raha sataa sinne yhtiön pankkitileille automaattisesti siinä ei ole sellaista vastuuta lainkaan kuin on yrityksissä joissa oikeasti tehdään sitä rahaa omalla toiminnalla

kysyn arvoisilta ministereiltä

kun hallintovaliokunta laati lakiesityksestä mietintöä jouduttiin mietintötekstejä kirjoittamaan moneen kertaan uudestaan ja aina uusilla ilmaisuilla joilla on erilainen merkitys kun lakia sovelletaan käytännön työssä

se ei varmaan tuota ongelmia sitten kun näitä tietoja halutaan analysoida

oletteko te tutustuneet näihin näkemyksiin ja oletteko eri mieltä

henkilökohtaisten pääomatulojen verotuksen tulisi olla progressiivista mikä vähentäisi pääoma ja ansiotulojen verotuksen välistä epäsuhtaa

lakialoitteella saamme suomen rikoslain korruptionvastaiset rikoslain säännökset korkealle kansainväliselle greco tasolle joten toivon että asia tämä minun laki aloitteeni johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin asianmukaisissa valiokunnissa

siinä mielessä pitäisi näiden palkitsemisjärjestelmien siitä johtotyöstä olla kohtuullisia ja olen kiinteiden kuukausipalkkojen kannalla koska kuten edustaja pekkarinenkin äsken totesi näitä järjestelmiä osataan hyvin nokkelasti kiertää

arvoisa puhemies

eli meillä on hirveän suuria kokoeroja näissä maakunnissa ja tässä olisi pitänyt nyt jotenkin huomioida ne ongelmat joita tulee erityisesti uudenmaan maakunnassa

arvoisa puhemies

eduskunnan tarkastusvaliokunta on käsitellyt nuorten syrjäytymisongelmaa viimeisten vuosien aikana ja siitä valmistui myös mietintö jota on käsitelty ja jossa kaikki hallituspuolueet oppositiopuolueet olivat yksituumaisia

keskustelu on päättynyt

tätä aukkoa pyrittiin paikkaamaan kiinteistöveron korotuksella mikä on jälleen yksi esimerkki siitä kuinka pienituloisten verorasitusta on lisätty ja varakkaiden verotusta helpotettu

puhemiesneuvosto

kun täällä on niin paljon näitä asukkaita niin siinäpä on työtä toimittajilla jos he ryhtyvät seulomaan tällaisesta massasta tiettyjä henkilöitä heidän tulotietojaan

sitten kun yksi palkitsemisjärjestelmä on estetty niin heti keksitään toinen ja kolmas järjestelmä koska siihen tuntuu suomalaisen yritysjohdon keskuudessa riittävän osaamista vaikka kuinka paljon

josie lähet talakivalion

ihmisillä täytyy olla mahdollisuus ansaita oma elantonsa ja työn parissa tulevat tutuiksi myös yhteiskunnan tavat kulttuuri ja kieli

arvoisa puhemies

myös valuutta ja pörssiveron sekä pankki ja luottolaitosveron kaltaisia kokonaan uusia valtion tulonhankintamuotoja pitää ripeästi selvittää

nyt kun näitä hallituksen koulutukseen liittyviä leikkauksia katsellaan niin syrjäytymisen ehkäisyssä on ensisijaista että kaikki saavat ammatilliset perusvalmiu det työntekoon

nyt kun ministeri risikko on täällä paikan päällä toivoisin että häneltä saisin näkemystä siihen mitä mieltä hän itse on näistä palkitsemisjärjestelmistä ja sitten myös näistä kaupoista joita on viime aikoina ollut julkisuudessa hyväksyykö hän tällaisen menetelmän ja onko hänellä jotain lääkkeitä tähän epäterveeseen käytäntöön

maahanmuuttajien kielen oppimista tulisi muutenkin tukea nykyistä tehokkaammin sillä se on kotoutumisen kannalta aivan välttämätöntä

kyseisessä lausunnossa todetaan

arvoisa puhemies

perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista löytyy ratkaisut

se on kaikkein parasta ehkäisyä syrjäytymiselle

verotietojen osalta kyse on paitsi viestintävälineiden oikeudesta kertoa olennaisia tietoja myös kansalaisten oikeudesta saada tietoa yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista

siinä tulemme jälleen tarjoamaan talousapua hallitukselle ja toivon mukaan hallitus myös tarttuu tähän apuun

tällä hetkellä erityisesti naisten tilanne on heikko

jos tämä uudistus toteutuu näin niin alaikäiset muuttavat pois kotoa pois vanhempien valvovan silmän alta ja kaikenlaiset uhat saattavat toteutua silloin

kotitalousvähennys on oiva keino tukea suomalaista työtä ja pienyrittäjyyttä ja torjua lisäksi harmaata taloutta

sen verran voin paljastaa jo tässä vaiheessa meidän varjobudjetistamme että siinä meillä tulee olemaan nämä suurten yritysten yritystuet

tuolloin ministeri pelkäsi kovasti väärinkäsityksiä joita voisi syntyä perussuomalaisten kysymyksestä ja vakuutti että meillä ei ole huolta

kotikuntatietojen salaaminen kaikkien osalta on suhteettoman laaja siihen nähden että pyritään turvaamaan suhteellisen pienen väestönosan eli turvakiellon asettaneiden henkilöiden oikeuksia

olisi syytä kuitenkin selvittää riittäisikö saman työllisyyttä ja rehellistä yrittäjyyttä tukevan vaikutuksen aikaansaamiseksi hieman pienempikin tuki

euroalueen säännöissä lukee että euroalueen mailla ei ole tämmöistä pelastusmahdollisuutta

ne on todettu monissa tutkimuksissa tehottomiksi joten niistä luopuisimme

luonnollisesti myös lasten tilanne on vaikea jos vanhemmat eivät puutteellisen kielitaidon vuoksi pysty auttamaan heitä läksyissä ja uuteen ympäristöön sopeutumisessa

no bail out klausuuli kuuluu euroalueen sääntöihin

eli me olemme nimenomaan sitä linjaa ajaneet että kreikan pitää hoitaa omat asiansa kuntoon

samaten kehitysapu on yli miljardi euroa

liitto on aina kannattanut tietenkin hyvin suurta asiakirjojen julkisuutta ja läpinäkyvyyttä ja tämä on koskenut myös verotustietoja

ennen tulevia eduskuntavaaleja on syytä selvittää kansalaisille ketkä toimivat pääomapiirien ehdoilla ja ketkä eivät sillä tulevista vaaleista on osaltaan tulossa verovaalit

lisäksi me palauttaisimme varallisuusveron jota sdp oli poistamassa suomen rikkaimmilta henkilöiltä

kysynkin arvoisalta ministeri kataiselta

äsken puheenvuoroni jäi hieman kesken ajanpuutteen takia ja haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen että vanhukset eivät pääse riittävästi ulos vaan he joutuvat olemaan sisällä

oppitunnit ovat tietyissä pääkaupunkiseudun kouluissa jo melko kaoottisia ja uudet oppilaat ja yhä paisuvat ryhmäkoot vaikeuttavat tilannetta entisestään

puheissaan toki ministerit kiviniemi ja katainen ovat liputtaneet pääomatuloverotuksen nostamisen puolesta mutta puheet ovat puheita ja teot tekoja

journalistien ja mediayritysten osalta kyse ei ole uteliaisuudesta tai tirkistelyhalusta vaan kansalaisten oikeusturvasta ja yhteiskunnan toimivuudesta

yksin maahan tulleet niin sanotut ankkurilapset rikkinäisine taustoineen ovat vaikeita opetettavia ja yksittäisten oppilaiden oireilu vaikuttaa epäsuotuisasti koko luokkaan

olen tyytyväinen siihen että meille kaikille tärkeän yleisradion rahoitusjärjestelyt saatiin kuntoon hyvässä yhteistyössä hallituksen ja opposition välillä ja sitten samalla päästiin eroon näistä ikävistä maksuista niiden karhuamisesta ja samaten näistä tv lupatarkastajista päästiin eroon

mikä on suomalaisen veronmaksajan asema tilanteessa jossa hänen piikkiinsä työnnetään valtionvelkojen kuntien velkojen ja omien asuntovelkojen lisäksi myös muiden eu maiden pankkien velkakirjoja ja takauksia

ryhmäkodin hoitoon sisältyvä ulkoilu tapahtui pääsääntöisesti parveketerassilla toisessa ryhmäkohdissa vähintään kerran viikossa ja toisessa noin kaksi kertaa kuukaudessa

arvoisa puhemies

nyt tehty lakiesitys rajoittaa verotietojen läpinäkyvyyttä

harmillista on että oikeusministeri henriksson ei ehtinyt jäädä kuuntelemaan ja osallistumaan tähän tärkeän kansalaisaloitteen käsittelyyn

jo nyt nimen asuinkunnan ja syntymävuoden perusteella pystyy juuri ja juuri selvittämään yksilökohtaisia tulo ja verotietoja

yhdessä tarkastetussa ryhmäkodissa yksikään asukas ei käynyt ulkona joka päivä minkä kerrottiin johtuvan henkilökunnan vähyydestä

mikä on ministeri kataisen valistunut arvaus siitä kuinka käy suomalaisen veronmaksajan tässä tilanteessa

hyviä puheenvuoroja on pidetty ja kannatettavia esityksiä tehty

erityisesti monet opiskelijat huokaisevat helpotuksesta kun ei tarvitse enää pelätä lupatarkastajien koputuksia milloin ovat oven takana kysymässä näitä lupia joita ei usein ollut maksettu opiskelijapiireissä

täällä esitettiin muiden muassa sitä että rattijuopon käyttämä ajoneuvo takavarikoitaisiin valtiolle myytäisiin ja sitten näitä varoja voitaisiin käyttää rattijuoppouden uhrien hyväksi

koska ulkoiluun käytettävät yksikön omat parveketilat olivat vaatimattomat tuli apulaisoikeusasiamiehen mielestä asukkaiden ulkoiluun varata enemmän resursseja esimerkiksi työvuorojärjestelyin

nyt kuitenkin olen huomannut että yleisradion aamu tv lähetykset ovat poissa

hämmästelen suuresti kuinka tämmöinen lausunto on voitu sivuuttaa ja nyt hallituksen esitys ja siitä laadittu mietintö on saanut tämän viimeisen muotonsa

itse kuvittelin että oli kysymys teknisestä viasta ennen kuin kuulin että on joulutauosta kysymys

turvapaikanhakijoiden tilanne on tällä hetkellä kestämätön kun vastaanottokeskukset ovat täynnä väkeä asioiden käsittely kestää ja kunnat ovat haluttomia ottamaan maahanmuuttajia vastaan

edustaja kauko tuupainen otti puheenvuorossaan esille sen että rattijuopon nimi ja kuva voitaisiin julkaista paikallismediassa

vanhusten ulkoilun tulisi apulaisoikeusasiamiehen mukaan olla vanhuksen oikeus johon häntä kannustetaan aktiivisesti heti kun hän siirtyy hoivakodin asiakkaaksi

lisäksi sanomalehtien liitto on myös kesäkuussa antamassaan lausunnossa todennut kuinka asuinpaikan salaaminen olisi pyrkimys rajoittaa tiedotusvälineiden perustuslaillista sananvapautta

kysyn kuitenkin ministeriltä mikä on tilanne onko nyt jo tiedossa jonkinlaisia korotuspaineita tähän yle veroon joka on säädetty

on epäinhimillistä pitää jo valmiiksi kovia kokeneita ihmisiä odottamassa kuukaudesta toiseen päätöstä kohtalostaan

tämä rangaistus olisi mielestäni hyvin tehokas ja kannatettava ja ei vaatisi juuri minkäänlaisia lisäkustannuksia

sanomalehtien liitto pitää arveluttavana sitä että kaikkien verotietojen salaamista hankaloitettaisiin turvakieltoihin vedoten

käännyttämispäätökset pitäisi pystyä tekemään nopealla aikataululla ja jokaiselle maahan tulevalle tulisi mahdollisimman pikaisesti nimetä kotikunta jotta he voisivat asettua aloilleen opiskella ja hakea työtä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen lisäksi että keskustellaan miesten ja naisten välisestä tasa arvosta työelämässä pitäisi kiinnittää huomiota muihinkin työelämän tasa arvokysymyksiin

haluan kiinnittää huomiota siihen että nämä vanhusten oikeudet toteutuvat vähintään yhtä hyvin kuin vankien vastaavat oikeudet toteutuvat suomessa

haluaisin ottaa esille tämän vähemmistövaltuutettu biaudetn muodollisen pätevyyden

etenkin julkisen sektorin virkoihin tulisi jo lainkin mukaan aina valita paras hakija riippumatta siitä onko hän mies vai nainen tai mitä puoluetta hän edustaa

jos suomeen otetaan ihmisiä muualta on oltava sekä rahaa että tahtoa hoitaa kunnialla kaikki maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät asiat

linkki johtaa samannimiselle sivulle joka sisältää niin rattijuoppojen kuin heidän uhriensa ja matkustajina kyydissä olleiden oikeita kuvia ja tarinoita

arvoisa herra puhemies

nyt näin ei ole

kaikkien verovelvollisten kotikunnan salaaminen olisi näin ollen ylimitoitettua ja julkisuuslain vastaista sillä nämä tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia

monet tarinoista ovat karuja ja pysäyttäviä ja niitä siis oikein tarjotaan median käyttöön linkki on media centerissä

talousrikostutkintaan liittynyt rikoshyödyn jäljittäminen ja takaisin saaminen ovat tuottaneet hyviä tuloksia

vistbacka jo totesi perussuomalaisten eduskuntaryhmä ehti jo kertaalleen hyväksyä erään hallintovaliokunnan mietintöluonnoksen tekstin mutta jo seuraavana aamuna oli tekstit taas pantu uusiksi

samanaikaisesti oli paljon päteviä hakijoita jotka jäivät sitten valitsematta virkaan

tästä saatiin tuore todiste tällä viikolla kun espoossa paljastui neljän puolueen tekemä kabinettisopimus siitä miten kaupungin johtovirkoja jaetaan

yhdysvalloissa tiedotusvälineet julkaisevat myös poliisin pidätyskuvia

arvoisa puhemies

minä näkisin että hänen nimitystapauksessaan häntä suosittiin ja muita syrjittiin se on oma näkemykseni asiasta

edellisellä hallituskaudella valtiovarainministeri katainen nyt pääministeri katainen on kiertänyt lukuisissa brysselin kokouksissa hätäkokouksissa viikonloppuisin

kansalaisilla pitää olla oikeus tietää tuloerojen kasvusta yhteiskunnassamme ja myös meidän yhteiskuntamme eriarvoistumiskehityksestä

arvoisa puhemies

mielestämme tämä kaikista viimeisin mietintöteksti sisältää enemmän tulkinnanvaraa kuin se versio jonka olimme valmiita hyväksymään

mikäli lakiesitys hyväksytään yliopistot saavat jatkossa rahoitusta valtion lisäksi yliopiston liiketoiminnasta lahjoituksista ja mahdollisista pääomatuloista

kysynkin ministeri wallinilta onko hän tiedostanut poliittisiin virkanimityksiin liittyvät tasa arvo ongelmat ja mitä toimenpiteitä tulisi hänestä tehdä ongelman ratkaisemiseksi

aina on luvattu että tulipalo saadaan sammutettua eli kriisi saadaan hoidettua pois päiväjärjestyksestä

tulkinnanvarainen ulkomaalaislaki yhdistettynä ministeri astrid thorsin harjoittamaan muita pohjoismaita vapaamielisempään maahanmuuttopolitiikkaan on yhtälö jota emme voi hyväksyä

kuten ministeri holmlundkin äsken totesi poliisin ja veroviranomaisten yhteistyöllä voitaisiin puuttua nykyistä vieläkin tehokkaammin myös reaaliaikaisiin talousrikosasioihin

koska rattijuoppoudesta langetetut tuomiot eivät yleensä ole lähelläkään tuota kahta vuotta ehdotonta ei meillä nähdä rattijuoppojen nimiä mediassa

olen aivan samaa mieltä siitä että tulkkauspalveluja olisi syytä käyttää valtakunnallisesti hyväksi koska ei voida kuvitella että jossakin sisä suomessa pohjois suomessa osataan ruotsinkielisiä asiakkaita palvella ruotsin kielellä niin hyvin kuin olisi tarpeen

kun suuren rahan valta kasvaa uhkana on että rahamaailma alkaa sanella mitä tutkitaan ja mahdollisesti myös sen millaisia tutkimustuloksia halutaan

on pitkä pitkä lista lupauksia siitä että nyt se on viimeinen ja nyt se on viimeinen mutta aina on tullut uusi paketti sen viimeisen jälkeen

poikkeuksiakin tästä kahden vuoden säännöstä on

niiden lukumäärän arvioidaan kasvavan huomattavasti taloudellisen taantuman aikana

siksi tulemme lakiesityksen toisessa käsittelyssä esittämään sen hylkäämistä

on hyvä tietysti että investointitukia käytetään ja lisätään mutta olisiko ministerin mielestä järkevää että taloudellisia resursseja satsattaisiin huomattavasti enemmän uusien ja uusiutuvien energialähteiden tutkimukseen ja tehokkaampaan käyttöön jotta saavutettaisiin hallituksen tavoitteena oleva energiaomavaraisuus

onko mitään konkreettisia toimenpiteitä tulossa tämän tavoitteen saavuttamiseksi

nyt haluaisin palata siihen keskusteluun jonka kävimme kaksi vuotta sitten tässä salissa jolloin vakuutitte että ei ole tämmöistä yhteisvastuuta että kaikki valtiot kantavat itse vastuun omasta velastaan

jos ajatellaan nyt vaikka poliisia ja sitten oikeusviranomaisia niin ruotsin kieli ei varmaankaan ole sillä tavalla hanskassa monissa paikoissa että sillä pärjätään kun hoidetaan monimutkaisia ihmisten asioita